koulutukseen ja osaamiseen panostetaan

liikenneinvestoinnit ja perusparannustoimet tukevat liikennepoliittisten tavoitteiden ohella tietenkin kasvua ja työllisyyttä

meidän energiapolitiikka meidän koulutustaso meidän infra niin satamat tiet kuin rautatiet meidän terveydenhuolto meidän asuntopolitiikka kaikki se vakaa toimintaympäristö mitä täällä suomessa voidaan taata on se pohja millä suomalainen teollisuus pärjää myöskin tästä eteenpäin

meillä suomalainen tahtotila on ollut myöskin suunnata meidän kehitysyhteistyötämme erityisesti kaikkein köyhimpiin ja vähiten kehittyneisiin maihin ja tämä on myös tulevaisuudessa se linja jota halutaan noudattaa

suomen tulevaisuudesta huolehditaan tarjoamalla kaikille nuorille kolmen kuukauden sisällä yhteiskuntatakuun mukaisesti työ koulutus tai harjoittelupaikka

vähän voi olla skeptinen tai pahoillaan siitä että osa tästä on tullut tietysti teollisuuden alasajosta päästövähennyksistä mikä ei ole tietenkään hyvä

tärkeätä on että veropohjaa laajennetaan ja verotuksen painopiste siirtyy kasvua haittaavasta työn ja yrittämisen verottamisesta kohti ympäristö ja terveysperusteista verotusta

mutta kysymys tuulivoimasta taas kerran kun meillä ovat nämä äsken mainitut melukysymykset ja kaavoituskysymykset ja sitten nämä tutkakysymykset joista olen aikaisemminkin kysynyt ja äsken ministeri mainitsi että raahen seudulle ollaan tekemässä paketteja joilla voidaan tukea sitten tutkien siirtämistä tai muuttamista tai muuta

olen myös itse kiinnittänyt siihen huomiota ja edellinen ministeri voi myös vahvistaa että varmaan työ on aloitettu jo aiemminkin ja tämä ei tule kasvamaan vaan se tullaan kääntämään laskuun

arvoisa rouva puhemies

kuntarakennetta uudistetaan myös vahvasti niin että kuntalaisille tärkeät lähipalvelut turvataan myös jatkossa tasapuolisesti

tai eihän se ole vain raahen seudulle toivottavasti se voisi myöskin ulottua tuonne itäisempään suomeen ja suomenlahdelle sinne itään koskevia tutkia eikä ainoastaan ruotsiin meneviä tutkia varten

julkisen talouden tehokkuutta edistetään toimivilla tietoliikennejärjestelmillä ja uudistamalla pelkäksi henkilöstön vähentämisohjelmaksi edellisellä kaudella muuttunut valtionhallinnon tuottavuusohjelma vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelmaksi

se että ne eivät toteudu sinä vuonna kun ne on budjettiin suunniteltu johtuu osittain siitä että näissä maissa jotka ovat kaikkein vähiten kehittyneitä kaikkein pienituloisimpia ei vain ole välttämättä hallinnollisesti olosuhteet siinä kunnossa että siellä sitä työskentelyä pystytään meidän määrittelemällämme aikataululla viemään eteenpäin

nyt tämmöinen konkreettinen kysymys tähän mitä jo hieman tuossa puheessanikin mietin

kun kerran budjetissa ja kehyksissä ei ole varattu näihin semmoista määrää rahoitusta kuin aikaisemmin niin onko sitten ajatus kun näitä nyt on jo luvattu tämä ja se muutama muu operaatio että on tulossa nyt välittömästi samanaikaisesti sitten lisäbudjetti koska niitä euromääriä kun katsoo jotka tällä hetkellä ovat sekä puolustusministeriön puolella että ulkoministeriön puolella niin siellä ei ole tähän rahoitusta

sen takia on tärkeätä että me olemme myöskin kiinnittäneet huomiota kuten valiokunnassa ja aikaisemmin täällä kehityspoliittisen selonteon yhteydessä meidän eurojemme vaikuttavuuteen ja toisaalta valvontaan

nyt olisikin syytä tehdä kattava selvitys näiden nyt jo tehtyjen ulkoistusten taloudellisista ja toiminnallisista vaikutuksista

näissä molemmissa on edistytty ja kun katsoo suomen kehitysyhteistyötä molempien sekä vaikuttavuuden että valvonnan kohdalta kansainvälisissä vertailuissa ei vain meidän omissa tutkimuksissamme ja selvityksissämme me olemme varsin kunnioitettavassa kategoriassa molempien sekä vaikuttavuuden että valvonnan osalta

meillä ei ole varaa palveluiden saatavuuden tai laadun heikentämiseen tai osaoptimointiin joita nyt harrastetaan

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

hankintalain selonteko osoittaa sen että meillä on menty monta askelta hyvään suuntaan

taloustilanne on heikentynyt edelleen maailmalla ja näkymien heikkeneminen euroopan velkakriisin syvenemisen vuoksi on aiheuttanut epävarmuutta tässä loppuvuoden aikana

yksi niistä on selkeästi ilmoitusjärjestelmä hilma josta lähes poikkeuksetta tuli hyvää palautetta talousvaliokunnan kuulemisessa ja suurin osa myös yrityksistä on jo sitä oppinut käyttämään ja etenkin ne jotka kilpailuttavat ovat sen omaksuneet

nyt me ministeriön sisällä sitten mietimme miten se on mahdollista tehdä sillä kuten äsken totesin suurin osa näistä meidän rahoistamme on jo etukäteen sidottu useammaksi vuodeksi oleviin hankkeisiin

tämän vuoksi on erittäin hyvä että hallitusohjelmassa on selkeät kirjaukset ja tahtotila velkakierteen estämisestä ja sitten niistä tehtävistä toimista

tietenkin meillä ovat erilaiset hankintayksiköt hyvin eri asemassa minkä kokoisista hankinnoista on kyse jotenka muun muassa valtiontalouden ja valtion omat hankintayksiköt tai suurien kuntien yhteiset hankintarenkaat ovat ihan erilaisessa kilpailuttajaroolissa kuin yhden pienen kunnan kilpailuttajat omilla sektoreillaan

liikkuvin elementti ministeriön sisällä on humanitäärinen apu on se isiksen vastaista toimintaa on se ebolaa tai jotain muuta

toivottavasti edustaja mäkinen ei tarkoittanut sitä että on hyvä että aluehallinto on jatkuvassa uudistuksessa että kahden vuoden välein käydään läpi tämä sama prosessi sillä sosialidemokraatit edellisellä kaudella olivat sitä mieltä että pienellä lisämaltilla ja harkinnalla oltaisiin voitu välttää nämä karikot joissa nyt ollaan ja tehdä ne muutokset jo silloin joihin nyt on jouduttu sitten palaamaan kun esimerkiksi tässä kohtaa on kirjoitettu että hallinto on pirstaloitunut ohjaus on hajaantunut vaikkapa liikunnan nuorison ja kulttuurin osalta

se mihin hankintalain toivottiin vaikuttavan oli että meillä vähenevät markkinatuomioistuimen tapaukset

kysymys rantakankaalle

ja vielä yksi linkki siihen

maakuntaliittojen kautta niitten lausuntojen antajina oli kaikilla toimijoilla jo vahva näky siitä että tämä ei ole hyvä uudistus ja silti se haluttiin viedä läpi

tässä suomalaisessa yrityskulttuurissa on joku mielenkiintoinen piirre sillä muualla euroopassa tätä samanlaista tapahtumaa ei ole ollut

nyt sitten palataan onneksi kiitos ministerin takaisinpäin ja peruutetaan ja siirretään yhteen hallintoon jotta päästäisiin edes jonkunlaiseen tolkulliseen ohjaukseen näiden toimialojen osalta

ainoastaan suomessa yritykset valittavat näin paljon toisten yritysten tarjouksista tai julkisen puolen tarjouksista mutta oletettavasti siihen on tulossa parannuksia kun nämä raja arvojen muutokset toteutuvat

mutta se ei ratkaise ollenkaan sitä peruskysymystä sillä suurin osa näistä valituksista koskee muotoseikkoja joita on nyt tässä laissa kilpailutukseen osallistuvilla huomioitavana toistasataa ja aina voidaan joku näistä kaivaa valituksen pohjaksi ja perusteeksi

siitä syystä minusta on arvokasta että hallitus on tuonut tämän täydentävän tähän vielä loppumetreille ennen kuin budjetin mietintö saadaan kirjoitettua

tähän on varauduttu myöskin jo hallitusohjelmassa niin että ensi kevään kehysriihessä katsotaan sopeutustoimet joista siis tulojen lisäyksenä verotuloina ja toisaalta saman verran myöskin sitten säästöinä sopeutuksina tullaan varmaan tilanteeseen jossa molempia käytetään niin kuin on hallitusohjelmaan kirjattu

yksi syy on varmaankin laman lisäksi ollut se että kun valitetaan palvelun edellinen tuottaja voi jatkaa toimintaansa kunnes asia on käsitelty markkinatuomioistuimessa jotenka mahdollisesti toista vuotta on kilpailun hävinnyt yrittäjä pystynyt jatkamaan palvelun tuottamista

me elämme viennistä niin kuin vanha totuus on ollut ja siitä syystä eivät ole minun mielestäni mitenkään väheksyttäviä niin kuin tänä iltana täällä on kuulostanut ne toimet joilla täällä valtuuksia on lisätty vientiteollisuutta vauhdittamaan

jos näitä keinoja käytetään tähän on lakia kyllä sovellettu täysin väärin

se mihinkä olisin toivonut ja toivottavasti ollaan menossa kiinnitettävän lisää huomiota on että kun meillä pelkästään hinta on määrännyt tällä kohdalla ostettavan palvelun tai tuotteen kriteerit kuitenkin jo silloin lakia tehtäessä ja nyt myöskin tässä lausunnossa ja tässä selonteossa on kiinnitetty huomiota siihen että yhä enemmän pitäisi ottaa huomioon ympäristöarvot laatu muun muassa sosiaali ja terveyspalveluissa henkilöstön koulutus ja henkilöstön asema ynnä muuta

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

perussuomalaisten osalta tuntuu että jalkapallon rakentaminen pelien kuntoon on paljon helpompaa kuin kuntarakennemallin rakentaminen ainakin tämän ensimmäisen vastauspuheenvuoron osalta

tätä linjaa on myös jatkettava kun valmistaudutaan kehyskeskusteluun muutaman kuukauden päästä jossa verotuksen tiukentaminen suurituloisilta ja varallisuudesta on se keino joka on tässä kohtaa otettava käyttöön

kuntauudistuksen osalta minun mielestäni linja on ollut pitkän aikaa sama meillä kaikilla tässä salissa olevilla sama tahto

meillä on hallitus valmistelemassa myöskin elinkeinostrategiaa joka tulee vastaamaan ymmärtääkseni ja ainakin niiden tietojen mukaan mitä olen saanut myöskin tähän kysymykseen mitkä ovat ne uudet toimialat minkälaisia satsauksia minkälaisille koulutusaloille ja minkälaiseen koulutukseen ja minkälaiseen uuteen innovaatio ja kehittämistoimintaan tulevaisuudessa satsataan

kotiseuturakkaus siitä kohdasta pidin erityisesti pekkarinen sillä itse asun paikassa jossa on joka sukupolvi vaihtunut kuntamuoto sekä kunnan nimi

riittävän suuret kunnat niin että kunnat voivat itse järjestää oman kunnan asukkaille hyvät ja laadukkaat palvelut

samoin ovat jääneet valitettavan vähäiselle myöskin pienien viilauksien muotoseikkoihin tarttumisen mahdollisuudet ja lähestulkoon kokonaan pois nämä erilaiset sopimusmenettelyt joilla hankintoja pystyttäisiin järkevästi hankintayksikön ja palveluntuottajan välillä tekemään

arvoisa puhemies

tästä syystä minä olen hämmennyksissäni siitä että meillä nyt löytyi sitten erilaisia mielipiteitä koska yhteisestä tavoitteesta olemme varmaan kaikki olleet samaa mieltä

ei minun mielestäni pidä myöskään väheksyä niitä satsauksia joista ne sadat miljoonat eurot yritysten puolelle on jo osin päätetty ja vielä nämä kaksi esitystä verohelpotuksista on tulossa elikkä tämä t k vähennys ja sijoittajakummivähennys

juuri kun ollaan neuvottelemassa suurista uusista laivanrakennushankkeista niin te haluatte vähentää sitten sieltä ne rahat tai miehistötuesta niin ettäkö tulevaisuudessa kaikki suomalaiset laivat purjehtisivat jossain muiden maiden lippujen alla ja suomalaista laivamiehistöä ei enää tarvittaisi ollenkaan

mutta tähän päästöttömään energiatuotantoon ja siihen turvattuun ja edullisen hintaiseen tarvitaan niitä ydinvoimalupia ja tässä kannustan ministeriä yhä edelleen tuomaan eduskuntaan mahdollisimman pian myöskin tämän tarpeen mukaan sitten fennovoiman luvan käsiteltäväksi

tässä alkukeskustelussa käytiin mielenkiintoinen väliepisodi joka ei liity mitenkään tähän budjettiin mutta keskustelu luonnonvaraministeriöstä joka nousi keskustan jo edellisen hallituskauden aikana ja nyt sitten perussuomalaiset ovat liittyneet joukkoon

siihen kuten lausunnossa on todettu olisi toivottu vielä enemmän selkeyttä koska siihen ei ole tullut selkeitä kriteereitä

aika erikoista se on sillä juuri tänään muun muassa lisätään tässä budjetissa miljoona euroa ympäristöministeriölle ja vahvistetaan ympäristöministeriötä koska on nähty että se on niin tarpeellinen valvottaessa vaikkapa kaivosteollisuuden osalta ja nyt tässä tapaus talvivaaran osalta että sitä tarvitaan vielä enemmän kuin tänä päivänä sen ympäristöministeriön resurssien takaamiseksi ja sen takia mielestäni se on aika mielenkiintoinen avaus myöskin perussuomalaisilta tälle illalle

yhä edelleenkään meillä ei ole kaikilta osin selvä se mitkä asiat kunnat voivat tehdä kuntien välisenä yhteistyönä ja mitkä ovat sellaisia mitkä sitten pitää kilpailuttaa julkisille markkinoille samalla kun tarjotaan toisille kunnille

meillä oli erittäin hyvät lausunnot muun muassa kansalaisjärjestöjen neuvottelukunnalta kanelta joka kiinnittää huomiota siihen että enemmän pitäisi neuvottelu ja suorahankintamenettelyjä käyttää ja erilaisia kumppanuusmalleja selvittää mitenkä näitä järjestöjä voisi olla palveluiden tuottajina ja myöskin se mitkä palveluista ovat julkisen palvelun velvoitteen alaisia minkälaista lainsäädäntöä tämä sitten edellyttäisi jotenka tähän olisi ollut mahdollista jo vuoden sisällä tehdä erilaisia esityksiä kolmannen sektorin huomioimiseksi hankintalaissa mutta sitä ei ollut tehty

kyllä infra oy on ihan hyvä mutta jos rahat otetaan siitä että myydään koko valtion omaisuus destia niminen yhtiö niin en tiedä onko se sitten taskusta toiseen laittamista niin että tästä tulevaisuuteen ei sitten tiedettäisi mikä se on se valtion teiden rakentamisen tai kunnossapidon mahdollisuus kun ne rahat olisi käytetty niiden rakentamiseen infran kautta mutta tästä varmaan keskustelu jatkuu yhä edelleen

arvoisa rouva puhemies

muutama huomio kuitenkin tähän esitykseen jossa tietenkin tavoite on se minkä olemme kaikki yhteisesti täällä päättäneet ja mihin olemme sitoutuneet ja mikä tukee myöskin sitä euhun päin annettua sitoumusta

kun me valiokunnassa useamman kerran olisimme halunneet sellaisen listauksen mitkä kaikki tukimuodot tulevat minkäkinlaisen tuotannon osuudelle ja tietenkin eniten ainakin itseäni olisi kiinnostanut mikä on kustannusvaikutuksiltaan kaikkein paras tukimuoto jotta päästään parhaimpiin päästötavoitteisiin niin tämmöistä listausta emme valitettavasti saaneet

raja arvoja koskeva asia on perusteltu huomio josta jouduimme kyllä vääntämään jonkun verran mutta yksimielisinä tuloksena ne tulivat

arvoisa rouva puhemies

tässä on varmaan montakin eri kysymystä mutta jos miettii tätä tulorajakysymystä siitä on kuitenkin kirjoitettu tähän hallituksen esitykseenkin jossa ei lue niitä tarkkoja määriä että tässä on mahdollisuus joustoihin tai erityisen painavista syistä voidaan tulorajoja käsitellä eri tavoin

nyt en esimerkiksi osaa arvioida tukijärjestelmää kunnolla kun meillä on joihinkin investointituki ja tuotantotuki samanaikaisesti vaikka jossain kohdin sanottiin että päällekkäisiä tukijärjestelmiä ei ole

miten ministeri kuvailisi tätä mitkä ovat sitten näitä erityisen painavia syitä milloin näitä tulorajoja jotka nyt ovat olleet käytössä ei enää noudatettaisi

meillä tuulivoima on tietenkin ykkösjuttuna tässä meidän vaihtoehtoisessa pykäläesityksessämme niin että näiden tutkavaikutusten lisäksi jotka ovat nyt hidastaneet näitten myllyjen valmistumisen tai suunnittelunkin etenemistä toinen asia on tietenkin kaavoitukset

arvoisa puhemies

jos meillä on vaikeuksia saada edes meidän omia lapsiamme täällä kesätöihin saatikka sitten että saataisiin tämmöisiä alaikäisiä vakituisesti töihin miten sitä voidaan edellyttää sitten ulkomailta tulevilta nuorilta joilla kielitaito ja muut taidot eivät ole välttämättä sillä tasolla kuin tulisi olla

kun laki on näin muutaman vuoden vasta ollut voimassa niin jäi siihen tietenkin vielä usea kohta joita haluamme painottaa ja niinpä on kolme pontta joista siis tämä kynnysarvo oli ensimmäinen ja toinen markkinatuomioistuimen resursointi niin että päästään tästä kierteestä jolla tätä peliä pelataan tai näitä en käytä sanaa turhia mutta ehkä joskus lievillä perusteilla tehtyjä valituksia saadaan mahdollisimman nopeasti käsiteltyä siitä selvittäisiin pois

monilla alueilla maakuntakaavat ovat olleet vaiheessa ja sieltä on tullut lisäaikaa koska se prosessi on aika pitkä ja sitten ovat kaikki kunnalliset kaavoitukset siihen lisäksi

on mielenkiintoista tulla tukemaan tätä lakialoitetta kun pitäisi olla itsestään selvää että tästä olisi jo tehty lakiesitys kauan sitten jos kerran yli puolet tämän salin ihmisistä on tämän kirjoittanut ja useampi valiokunta jo tähän mennessä ollut sitä mieltä että tämän asian pitää edetä

sen takia on ymmärrettävää että jos nämä kaksi asiaa yhdessä hidastavat tätä niin voidaan aikaa myöskin näille tukijärjestelmille pidentää jotta mahdollisimman moni hanke saataisiin liikkeelle

tämä on minun mielestäni aika iso kysymys

sitten tämä pienten hankintojen menettely vaikka ne eivät olleet tässä pakollisen kilpailutuksen piirissä mitenkä niistä sitten yritykset voisivat saada tiedon että tällaisia palveluita julkinen puoli on ostamassa jäi vielä tässä kohtaa pohdittavaksi onko mahdollisuutta liittää sitä tähän hilma järjestelmään vai mitenkä se tehdään

no tiedän tietenkin että tämä on budjettilaki mutta miksi me olemme tällaisessa aikatauluongelmassa että meidän on päätettävä täällä lakiesityksestä joka liittyy budjettiin ja joka ei ole saanut eun hyväksyntää

monet kansainväliset tutkimukset täällä talossakin on pidetty seminaareja aiheesta kertovat sen tosiasian mitenkä mainonta vaikuttaa

keskustelun nopeatahtinen osuus päättyi

me odotimme muistaakseni jo viime keväänä syöttötariffiesityksen tulevan ensimmäisen kerran tänne eduskuntaan mutta se ei tullut vaan se venyi syksyyn ja nyt se on venynyt varmaan myöskin meidän valiokuntakäsittelyssämme mutta notifikaatio siis vielä enemmän

alkoholipolitiikka onkin kuten näistä esimerkeistä ja tästä käsittelystä voidaan huomata ollut jotain muuta kuin kansanterveyspohjaista viime vuosina

se mihin olen tyytyväinen tässä esityksessä on se pieni helpotus siinä että emme ole luomassa ihan totaalisia maksuautomaatteja kun tässä on kuitenkin nämä määräaikaisuudet ja sitominen päästöjen hintaan

arvoisa puhemies

ministerikin totesi että rajanveto on kesä tai loma asuntojen osalta hieman hankalaa käsitellä eri tavalla tai ei tässä lakiesityksessä onko se saman tuntimäärän parissa

mutta miten korvauksissa

onko niin että jos kerran kesässä menen sinne kesämökille ja huomaan että sieltäpä onkin ollut joskus talven aikana kerran sähköt pois päältä niin toimiiko se korvausvelvollisuus samalla tavalla tai oikeus niitten korvausten saamiseen sitten näissäkin tapauksissa vai voidaanko siihen ajatella jotakin erilaista järjestelmää

nyt tiedämme budjettiin liittyen aika hyvin mikä vuosittain on se taso millä tukitasolla pystymme tämän pitämään

miksi siis tässä kohden kansanterveysperusteet on voitu heittää romukoppaan ja nostaa elinkeinoelämän etu ensisijaiseksi mutta alkoholin lisääntyvät haitat on vaan nähty pienenä sivuhaittana elinkeinotoiminnan harjoittamisesta

vaikea kuvitella että tämä epävarmuus mitä ihmiset ovat kokeneet kaksi viikkoa turhautuminen ja huoli ei olisi ihan tarkoituksella hallituksen puolelta masinoitu asia

on ymmärrettävää että myllyjä harkitsevat ihmiset tai yritykset haluavat tietää siinä kohtaa kun investointeja valmistelevat mikä mahdollisuus näihin tukiin on sitten kun mylly on valmis

viime kesänä ollut työryhmä on tehnyt oman työnsä

mutta kun jo katsoo sen työryhmän koostumusta voi huomata mitenkä sinne on tehty valinta niin että yli puolet on ihan yllättäen tullut juomateollisuuden puolelta valvomaan omia etujaan stmn työryhmään

siihen mennessä oli pääministeri sanonut että ei neuvotella sellaisten kanssa jotka eivät ole samaa mieltä mutta eilen onneksi tämä asia tuli oivallettua

toisaalta samanaikaisesti jos tätä päivärahaa ja työttömyysturvaa korotettaisiin edes tällä hinnalla voitaisiin vähentää sitten toimeentulotuen puolelta oletettavasti vähintään samat summat ja näin ihmisen ei tarvitsisi anoa erikseen toimeentulotukea vaan voisi saada tämän työttömyysturvan automaattisesti

toivottavasti tämä malli ei etene meidän kaikissa muissakin ministeriöissämme niin että varsinaiset lobbaajat hyödyn itselleen saajat ovat yliedustettuina työryhmissä jotka valmistelevat lakiesityksiä

kansaneläkkeen alentamisen lisäksi haluaisin nähdä ja kuulla tässä salissa myöskin luopumiseläkkeen korotuksen ja ostoeläkkeiden muutokset

arvoisa herra puhemies

tässä on mielestäni mystisiä juttuja joihin on sitten tehty kaiken näköisiä ratakorjauksia ja uusia rakennettu ynnä muuta ynnä muuta ynnä muuta ja siitä huolimatta se suomalainen puu ei päädy sinne tehtaille ja sitä ei voida käyttää

meillä tässä esityksessä on rajaukset mainonnan kieltoon koska tämänhetkinen laki tältä osalta on varsin epäselvä vaikeaselkoinen